tämä käytännössä tarkoittaa sitä että ne joutuvat supistamaan toimintaansa ainakin sata päihdeäitiä jää ilman hoitoa

ja tämä asia on sellainen että olen niin monta kertaa ministeri risikon kanssa ja myös ministeri rehulan kanssa silloin kun olitte sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana puhunut että tasan tarkkaan te tiedätte mistä tässä on kyse

tämä budjetin kohdennukset tämän ongelman hoitamiseen ovat

toinen asia johon haluan puuttua on se miten te voitte tuoda sellaisen budjettiesityksen jossa niin voimakkaasti leikataan veteraanien kuntoutuksesta

minä kuulin kyllä se että on myöhemmin tulossa kaksi miljoonaa lisää mutta siitä se on niin alhainen että suurin osa veteraaneista ei pääse kuntoutukseen tällä hetkellä monissa kunnissa veteraanien kuntoutusmäärärahat ovat lopussa kyllä tämä asia on selvä se pitää hoitaa siellä poliittinen kohu ole poliittinen kysymys vaan se on yhteinen asia

liitto jatkaa toimintaansa ihan entisellään suuntaa voimavaransa johonkin muualle mutta päihdeäidit jäävät ilman hoitoa yksinkertaisesti siitä syystä että kunnilla ei ole rahaa maksaa sitä puuttuvaa osaa joka nyt sitten rayn rahoituksesta jää paitsi

lopuksi ministeri kosunen inari tsutsumille te sanoitte että kuntien sosiaali terveyshuollon peruspalvelurillisäästää jos valtionosuusprosentti pienenee kahteen kun seittemän prosenttiyksikköä pienenee miten se on muuttunut ja muissa

edustaja tolvaneni

hallitusohjelmassaan pilajuttuja kirja kirjauksiatamista perustavaa laatua olevista asioista kuten syrjäytymisen ehkäisystä mutta valitettavasti itsemurhien ehkäisystä eliittiä itsemurhien ehkäisyohjelmaa siellä ei ole mainittu

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon tilanne suomessa on ollut varsin vaihtelevaa ja on ollut hyvin vaikeasti ennustettavissa miten tulevaisuudessa oikein käy

meillä oli suomessa parisenkymmentä vuotta sitten itsemurhien ehkäisyohjelma sillan tuhatviisisataa ihmistä kuoli vuodessa oman käden kautta se määrä saatiin laskemaan tuhanteen mikäs

viimeisen kahden vuoden aikana on yhdessä koetettu miettiä sitä millä tavalla heidän hoitonsa ja vauvojen turvallisuus taataan tulevaisuudessa

taulu kuin sisältyy keskimäärin joka toinen päivä siis joka toinen päivä vanhus surmaa itsensä suomessa

ja yksi mietitään että kuinka paljon inhimillistä kärsimystä tässä nähdäänisin todella suuri määrä mietitään että yksi menetetty nuori maksaa yhteiskunnan

se puhe sisälsi keskeisesti ne kaikki ongelmat mitkä tähän lakiin sisältyvät ja niitä ei minun tarvitse nyt toistaa

ja ne suoranaiset kustannukset ja sitä muuttavia välillisten kustannuksemme puhutaan todella todella

kysymykseni kuuluukin arvoisat ministerit

onko teillä aikomus war

nyt sitten kysyn teiltä molemmilta ministereiltä oletteko te nyt miettineet millä tavalla tämän ihmisryhmän hoito tulevaisuudessa taataan ja turvataan koska kyse ei ole yksistään näistä päihdeäideistä vaan nimenomaan heidän vauvoistaan ja perheistään

nythän on niin että kunnat saavat itse päättää mihinkä tarkoitukseen ne tämän palvelusetelin ottavat käyttöön ja jos ajattelee että sairauksien hoitaminen on tavattoman monimutkaista ja monimuotoista ja välttämättä ei selviä yhdellä eikä kahdella lääkärillä käynnillä eikä yhdellä spesialistilla niin voi vaan miettiä millä tavalla kunnat nyt sitten selviytyvät niissä tilanteissa joissa ne antavat potilaalle palvelusetelin jotta hän voi mennä lääkärinhoitoon jonkun tietyn asian takia ja siellä ilmeneekin monta muuta asiaa

käynnistä itsemurhien ehkäisyohjelmaa suomessa koska

siihen suunnatut rahat että muutama miljoona saadaan hyvinkin äkkiä pakkaa edustaja

vaalimenestys ei pitäisi alkaa jo nyt jo tänä syksynä mitään mitä konkreettisia toimenpiteitä sen isä

ja sitten toinen asia on jämsän kaupunginvaltuusto teki maanantaina päätöksen vaihtaa sairaanhoitopiiriä keski suomesta pirkanmaalle jätän oman mielipiteeni asiasta sanomatta etten loukkaisiteta opetusministeriä

palaako tämä potilas takaisin kuntaan hakemaan uusia palveluseteleitä vai ovatko sitten kuntien palvelut niitä joita potilaat käyttävät jolloinka hoitoketju tavallaan katkeaa

edessä eli tuottaa yhtenä kannustimena yhtenä kannustimena oli oli ambulanssihelikopterin saaminen sitten tähän toimintaan mukaan

eli tämä tulee olemaan kyllä todella vaikea asia monen potilaan näkökulmasta ja mitä sairaampi kipeämpi huonovointisempi ihminen on niin sitä huonommin hän pystyy sitten arvioimaan missä se hänen paras hoitopaikkansa olisi

eli miten miten käy niiden hankinnan ja rahoituksen onko siihen halukas

kyllä minä sen verran epäluuloinen olen että yksityissektorit kyllä mielellään sitten rahastavat tässä tilanteessa jossa ajatellaan että kunnan piikki on tavallaan auki

se on aivan

pulliaisen kanssa samaa mieltä siitä että tulevat polvet maksavat todella raskaasti tästä samoiten myös kunnat huomaavat tämän kyllä nahoissaan

jaa enää kotiapuun niin ei kannata lisärahansa positiivinen asia ja anneta lisää se on riittämätön edelleen jos ajatellaan näitä menneitä hallituksia yksikään ei ole pääasiassa

anneli kiljusen tekemää hylkäämisesitystä

kunniakansalaisemme veteraanit varmaan kansa on sitä mieltä että heille kuuluu enemmän usa kaksi viikkoa mahdollisesti vuodessa

ja jos se saa avusti mikä nyt kuntoutukseen pitää anoa

monet jämäkän

puhemies että tästä veteraaniasiasta mitä hallitusohjelmassa

jätevarmistetaan sotainvalidien veteraanien vanhushuollon palvelut

sosiaali terveysministeriö veteraanipoliittisen ohjelman linjausten pohjalta

näin ollen tämä tarkoittaisi sitä että budjettipäätöksen pitäisi

sotainvalidien palveluiden korvattavuuden haitta aste on ollut norjan alentaminen vie

alho ministeri että nyt vihdoinkin olisi aika että näistä haitta asterajoista päästäisiin joko kokonaan eroon pystyttäisiin alentamaan veteraanit ovat siinä iässä että tämä nämä eivät enää ole kunniakansalaisille kuuluviakuuluvia kysymyksiä ja tässä suhteessa niin on pakko todeta että budjettiesitys on täydellisesti ristiriidassa sillä sotilasvammakorvauksia leikataan tuo kaksikymmentäseitsemän miljoonaa eur

aloitteen hyvät mutta budjettiesitys on täydellisessä risti

puhemies viime eduskuntakauden

palvelut oppilas ja opiskelu terveydenhuoltoon kuluissa tulisi olla riittävän kohdalla

erään hallitusohjelmassa on näiden asioiden kehittämisestä kirjauksiajä ministeri äsken kertoikin että rahaakin on hiukan

toivoisin että ministerit avaisivat

mitä oppilas ja opiskeluhuollon kehittämisessä tiheään kun lainsäädännöstä ei päästy sopimukseen hallitusneuvottelujen yhteys

arvoisa puhemies kysyy tänään aikaisemmin ministereiltä gustafsson ja arhinmäki nuorten yhteiskuntatakuusta mutta en saanut silloin vastausta joten

yhtä sota on äärimmäisen tärkeä asia hallitus ansaitsee siitä suuren kiitoksen monelle nuorelle tulee varmasti olemaan pelastus kysyisin kuitenkin muutamaa asiaa eli mitä niiden nuorten kanssa tehdään jotka ovat jo syrjäytyneet ja moniongelmaisia eli pelkkä tieto siitä että tarjolla olisi koulutus tai työpaikka ei riitä vaan he tarvitsevat henkilökohtaista opastusta ja sosiaalityöntekijöitä eli miten tää on huomioitu ja entä ne nuoret jotka muuten vaan ovat päättäneet että eivät halua tähän yhteiskuntaan osallistua ja elävät mieluummin toimeentulotuellaheitäkin ikävä kyllä

edustaja

äänimies olen ymmärtänyt että on tarkoitus perustaa työryhmä joka pohtii pienituloisten eläkeläisten ostovoiman kasvattamisen mahdollisuuksia tähän työryhmään on tärkeää ottaa mukaan eri eläkejärjestöjen edustajat kysynkin ministeriltä onko tämä työryhmä jo perustettu ja milloin tuloksia odotellaan tai jos ei haka työryhmä perustetaan ja palo ja

tulevaisuuden säästöt tehdään ihmisarvon hinnalla kotihoito lisääntyy koska vanhainkoditä terveyskeskusta vuoden osalta vuodessa se vähenevät samalla omaishoidon määrä lisääntyi vaikeavammaisten palveluasuminen

hannele mehua ja kaikkia kuten tavoite on että laki tulee kirjastonhoitajapuuttuisivat väärinkäytöksiin laitakari on suomalaista työelämää tiedä mitä tapahtuu työntekijälle palkan kertoma väärinkäytöksistä mitä teissä voi olla erikoissairaanhoito jonot lyhenevät kyllä mutta millä hinnalla toimenpiteistä kotoutetaan ihmisiä entistä nopeammin potilasvahingot lisääntyvät entisestään

entä sitten tämä kehittämiensä pelien puute kantahanke on otettu raha ja valtavasti jo millä tavalla se oikeasti jotain innasen piti olla jo valmis

kala sopien taas mukana rahat menevät tässä muutamia asioita sitä vielä kouluterveydenhuolto siltä puuttuu edelleen lääkäreitä tulevaisuudessa

että asia saadaan uutta edustaa tiilikainen

on mielestäni aika puuttua hallitusryhmien edustajien löysiin puheisiin täällä

ministeri risikko kampittiko entinen ministeri

siren minimiäitiys päivärahoihin viime kaudella korotimme yhdessä kokoomuksen kanssa sadallaseitsemälläkymmenellä eurolla pienimpiä

ja ymmärsin että myös puheenjohtajanne katainen oli ottamassa pisteitä tästä hyvästä teosta kovasti

sen tiedän että asti peltoja ei juuri heru ymmärrystä lapsiperheille mutta en ollut uskoa korviani

kun peh puolustitte sitä että kolmellasadalla miljoonalla voidaan korottaa työttömyysturvaa mutta ei siitä riitä yhtätoista miljoonaa pienimpiin

jotta päästään kun jona hoitavalla vanhemmalla olisi edes sama minimitoimeentulo kuin työmarkkinatuella uskomatonta kokoomus mm edustaja toivakkalaista kuilua

arvoisa puhemies kyllä tämä nyt menee aikaa aikamoiseksi väittelyksi keskustan kanssa medioissa viime kaudella korotimme merkittävillä summilla perusturvaa todella tärkeää lapsilisät sidottiin indeksiin minimiäitiyspäivärahat ja niin edelleen mutta muutamat muut etuudet jäivät korottamatta ja niitä korotetaan ettei heitä se ole oikeudenmukaista että näitä kaikkia perusturvaetuuksia korotetaan jos rahaa vähän pidempään miettiä mitä kuorokorotetaan nyt päätettiin kotiuttaa näihin yhteisesti kuuden hallituspuolueen kanssa ja jay näillä mennään eteenpäin mutta tämä ei tarkoita etteikö lapsiperheitä olisi tuettiin etenkin yksinhuoltajia tulee erityinen erityinen korotus vielä toimi vuosia se on erittäin hyvä asia mutta riittääkö edusti hieman sanoi kyllä kyllä tuota meridiaani asia on äärettömän tärkeä asia hallitukselle juuri siitä syystä tänään saimme kuulla ministeri risikolta että kaksi miljoonaa euroa tulee talousarvioesityksen lisäksi veteraanien kuntoutuspalvelujen kehittämiseksi kyllä mutta punakaali

arvoisa puhemies

nyt voisi esittää toiveen että tästä rahasta ohjattaisiin ainakin osa niille paikkakunnille joilla varuskuntia lakkautettiin koska tietysti niillä alueilla on tärkeätä saada pysymään maanpuolustustahto mahdollisimman ylhäällä vaikka viimeinen mtsn tutkimus kyllä kertoo sen että suomalainen maanpuolustustahto on korkeammalla kuin aikaisemmin elikkä ainakaan vielä eivät nämä säästöpäätökset ole siellä purreet

arvoisa puhemies

pääministeri hun senina nosti mielestäni erittäin tärkeään asiaan nimittäin lasten harrastukset omassa puheenvuorossaan vähävaraisten

jokaisella lapsella pitäisi olla vähintään yksi

miestä vakavaa syrjäytymistä ja mehän tiedämme että kunnilla mahdollisuus myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea näihin lasten harrastuksiin mutta niitä on vain ollut kovin kovin vaikea saada vaikka kuinka vähävaraiset perheet niitä ovat anoneet

osaako ministeri sanoa sitä mahtaako tämä nyt lisätty miljoona sisältyä ensi vuonna kehyksiin tai budjettiin hallituksen esittämänä

ne vähäiset varat mitä harkinnanvaraista toimeentulotukea on niin suunnataan lähinnä lastensuojelun asiakkaille mutta olisi erittäin hyvä jo ennalta ehkäisevästi auttaa vähävaraisia perheitä ja

valtiovarainministeri ollessaan valtiovarainvaliokunnassa kuultavana sanoi että eduskunnassa tehtävät lisäykset olisivat kertaluonteisia eivätkä toistuvia

lasten harrastusten tukeminen on siinä yksi keskeinen keino

kysyisin että ette voisiko kohteitakin uusia innovatiivisia keinoja tukea nimenomaan nähdään myös vähävaraisten

pesäero puimista kysyttiin esitetään syrjäytymisen köyhyyden terveysongelmien vastaisesta toimenpideohjelmasta joka siis käynnistynyt syksyn

ja siellä pysyttiin te kysytte toimenpiteistä pellon erola kuusi teemaa tässä työssä ja työmarkkinoita syrjäytymisen ehkäiseminen lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen pienituloisten aseman parantaminen vakavan kynnyksen lähipalvelut terveyden edistäminen ja järjestötoiminnan kehittäminen eli kolmannen sektorin

tämä todella lähtenyt liikkeelle ja siinä on kaikki ministeriöt mukana siinä myös keskeisiä sidosryhmiä kuten raha automaattiyhdistys veikkaus eräänlaisina rahoittajatahoina mutta kaikkien ministeriöitten tähän teemaan liittyvät hankkeet kerätään eräällälaisen sateenvarjon alle ja jokainen ministeriö niitä sitten toteuttaa ja arviointitutkimushan tähän tehdään elikkä te voitte saada sitten lisää tietoa miten siinä

idästä perusturvasta niin kyllä oikeus ja kohtuus on sanoo että kyllä viime kaudella tehtiin perusturvaan valtavia korotuksia aivan niin kuin edustaja toivakka täällä totesi kyllä tehtiin ja kuntarakenneuudistus tehdään lisää ja mielestäni se ei tahdo tehdä niitä korjauksia mitä viime kaudella pystytty tekemään lumesta se on joku selittää että totta että pystymme jatkamaan sitä mutta kyllä totuus on se että viinakaupat tehtiin huimasti perusturvaan korjauksia mitäänoin ja asioista on aivan samaa mieltä teiden kanssa että pitää sitä veteraanipoliittista ohjelmaa mikä viime kaudella tehtiin niin sitä pitäisi pystyä viemään nopeammin eteenpäin tällä hetkellä me aina pystymme menemään vain tällä kerralla elikkä sehän ei ole varsinainen suunnitelma vaan se on eron ohjenuora siitä että mikä on arvioitu prioriteettijärjestyksessä ykköseksi ja kakkoseksi ja edustaja rossi toisilta tärkeitä

kuntoutukseen varmasti vastaa peruspalveluministeri tarkemmin mutta totean vain siitä kirjauksesta mikä siellä hallitusohjelma

selkeässä suhteessa siihen miten arvioidaan veteraanien määrän alentuvan vuosien varrella olemme kirjanneet ihan siihen että siinä samassa suhteessa niemi tule alentamaan näitä rahoja koska ne jotka ovat jonossa he tarvitsevat enemmän hoitoa eli samassa suhteessa ei voi rahoja vähentää ja tämä osoitus siitä että raha automaattiyhdistyksestä nyt jo annettiin lisää kaksi miljoonaa euroa ja sen rahoituksesta lisättiinkin nyt vielä viime metreillä tämä budjetti niin se on osoitus tästä hallitusohjelmakirjauksesta että raha automaattiyhdistyksen tekemiä laskelmia eli nuorta noudateta vaan annetaan enemmän ja tämä edustaja rossin tuomat hyvät esitykset niin ja joka on sillä meidän suunnitelmissa niin niitä katsotaan miten niitä pystytään edistämään mutta joka tapauksessa veteraaneista pidetä

ministeri

veteraanien määräraha kuntoutuksessa itse asiassa nousee tulevana vuotena ei

mutta täällä edustaja tiilikainen totesi ainakaan kovakouraisesti että tämä hallitus ei

arvoisa puhemies

tähän pääluokkaan ei sisälly rahaesityksiä mutta otan muutamia asioita mitä valtiovarainvaliokunta on mietintöönsä kirjannut

vähintään kahdeksallakymmenelläviidellä eurolla

ennakoitua paremmasta kuntien talouskehityksestä huolimatta kuntien menopaineet ovat erittäin suuret ja myös kansainvälisen talouden epävakaus voi heijastua suomen kansantalouteen ja kuntatalouteen

viisi summaa

arvoisa puhemies

valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä että kuntien tuottavuusohjelmista ei muodostu henkilöstön vähentämisohjelmaa vaan lähtökohtana on palvelurakenteen ja tuotannon sekä palvelujen sisällön kehittäminen

museon tämä oppositiokansanedustajan asema sellainen että se helpottaa niitä hau

kustannuskasvun hillitsemiseksi on keskeistä että säästötoimilla saavutetaan kokonaistaloudellisia hyötyjä ja että säästöpäätökset eivät pelkästään siirrä menoja tuleville vuosille tai jonkun muun tahon maksettavaksi

rehula sanoi koska tämän lain mukaan kunnalla täytyy olla myös omat palvelut koko ajan sillä tasolla että jos potilaat eivät otakaan vastaan palveluseteleitä niin sen palvelun pitää löytyä sieltä kunnasta ja silloin se on vaihtoehto eikä täydentävä

tässä kannattaa nyt tämäkin ero pitää mielessä

valiokunta korostaa että kunnilla on oltava selkeä käsitys siitä mitä kannattaa kilpailuttaa ja mitkä palvelut voidaan tuottaa edullisemmin kehittämällä omia toimintatapoja

minä väitän tällä lyhykäisellä hoitajan kokemuksella että ne potilaat jotka todella pystyvät sanomaan palveluseteliä tarjoavalle lääkärille että minä en ota tätä ovat todella hyväkuntoisia ja vaikka tuntuisi siltä että olisi kaikki tämmöiset perustelut potilaalla olemassa miksi hän ei palveluseteliä halua käyttää niin on tavattoman vaikea hoitohenkilökunnalle vastata ei

uudistus on kuitenkin merkinnyt sitä että sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ovat monin paikoin jakautuneet kahdelle hallinnontasolle mikä on johtanut monimutkaisiin ja hajanaisiin palvelurakenteisiin

tämän varaan minusta lain tukijoiden ei pidä kyllä laskea että potilaat pystyisivät arvioimaan siinä tilanteessa mikä heille on parasta

tästä asiasta valtiovarainvaliokunta on useampana vuonna huomauttanut ja pyytänyt että asiaan kiinnitettäisiin huomiota

tässä salissa on lukemattomia kertoja keskusteltu siitä että kun kunnat lomauttavat henkilökuntaa siellä on isoja koululuokkia isoja päiväkotiryhmiä niin aitiosta sanotaan että kuulkaa kunnat päättävät ne tekevät siellä viisaita päätöksiä

valiokunta kannattaa kunta ja palvelurakennelain muuttamista siten että yhteistoimintavelvoite täsmennetään koskemaan koko sosiaalihuoltoa lasten päivähoitoa lukuun ottamatta

jos tämä on sitä viisautta kunnissa tällä hetkellä niin voi sanoa että aika iso kysymysmerkki on myös kuntien kyvyssä päättää palvelusetelistä silloin kun niiden talous on kuralla

valiokunnan mielestä kuntien yhdistymis avustuksiin tulisi liittää elementtejä jotka kannustavat tuottavuuden sekä palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseen sekä myös rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen

tässä lyhyesti valtiovarainvaliokunnan huomioita mietinnöstä ja tässäkin kohden on syytä erityiskiitokset sanoa ministerille hyvästä yhteistyöstä ja tietysti valiokunnalle ja jaostolle sekä valiokuntaneuvokselle hyvästä yhteistyöstä ja työn tekemisestä myös tämän pääluokan kohdalta

nyt ei tarkkaan tiedetä korvausvelvollisia puhumattakaan korvattavista summista

aiheuttaja korvaa periaate on minusta sellainen josta on syytä pitää kiinni

mutta onko ministeriössä jotenkin varauduttu siihen mikä on valtion mahdollinen korvausvelvollisuus jos sitä valtion kontolle tulee vai onko ylipäätään mahdollista että valtio olisi yhtenä korvaajana

alueella asuville on tietysti tavattoman tärkeää että korvaukset tulevat mahdollisimman pian

ja niin kuin tiedätte tulen sieltä pohjois savosta ja jo siellä meillä ylä savossa ollaan huolissaan talvivaaran päästöjen vaikutuksista puhumattakaan sitten siitä mitä se on siellä lähellä asuvien ihmisten elämään tuonut

arvoisa puhemies

itse kun olen tätä palveluseteliä tarkastellut niin totta kai pohjalla on se että sosialidemokraattina olen sitä mieltä että julkiset palvelut on turvattava yhteiskunnassa koska ne ovat todella käytettävissä kaikille

mutta kun tätä lakia olen tarkastellut oman ryhmäni kanssa niin kyllä me olemme lähteneet siitä liikkeelle että on pyritty katsomaan mitä tämä laki tuo tullessaan

mitä se tarkoittaa potilaitten näkökulmasta mitä se tarkoittaa kuntien näkökulmasta ja erityisesti hoidon näkökulmasta

sitten jos mietitään sitä että kunnat itse päättävät paljon tämän palvelusetelin käyttämisestä ja potilaalla on oikeus kieltäytyä

kun sanotaan että vain niin sanotusti hyvävointiselle potilaalle sitä tarjotaan jotka osaavat sitä käyttää niin kuka ihme tämän valvoo sitten että nämä asiat menevät oikein

onko potilasasiamiehiä esimerkiksi tarkoitus valmentaa niin että he olisivat todella potilaitten käytössä tämän palvelusetelilain käyttämisen näkökulmasta

kuka siellä työyhteisössä valvoo työntekijöitten tavallaan etiikkaa tämän palvelusetelin käyttöönottamisessa

ikävin laki mitä minä nyt tässä kuutena vuotena olen joutunut käsittelemään